se antaa mahdollisuuksia viranomaisille ja kun myöskin näitä arvonlisäverovelvollisia tulee nyt olemaan huomattavasti vähemmän kun pääurakoitsija on se velvollinen silloin myöskin valvonta paranee koska näitä valvottavia on vähemmän

ne ovat erilaisia väestömäärältään ulkoisilta olosuhteiltaan elikkä luonnonolosuhteiltaan ja myöskin sijainniltaan mistä johtuu suuri erilaisuus

tästä tietenkin seuraa se että kunnilla tulee olla päätösvaltaa siihen miten ne omat palvelunsa järjestävät

slogan palvelujen pirkkala on saanut maakunnassa ja vähän laajemmaltikin varsin hyvät arvosanat

tämä pakottaa pirkkalan isäntäkuntamalliin mikä merkitsee sitä että isäntäkunnan palvelukseen siirtyy pirkkalan terveyskeskuksen koko henkilöstö ja totta kai silloin isäntäkunta myöskin johtaa miten todellisuudessa esimerkiksi pirkkalan terveyskeskus toimii

mielestäni tässä pitäisi ottaa kyllä järki käteen ja antaa pirkkalan kunnanvaltuuston ja pirkkalan kuntalaisten päättää siitä miten he haluavat tämän järjestettävän

kun on puhuttu palveluiden uudelleenjärjestämisestä niin yleensä aina törmätään siihen että loppujen lopuksi kun ruvetaan vaatimaan selvityksiä miten ne halutaan järjestää uudestaan sieltä tulee aina vastaan yksityistäminen

tässä yksityistämisessä on myöskin nähtävä se piirre että tässä yhtiön yksityistämisellä töölössä tiedetään palvelujen yksityistämisen yhteydessä siirretään palvelujen tuottamisen kustannuksia näitten palvelujen käyttäjien maksettavaksi entistä enemmän

palvelusetelijärjestelmä on yksi osa tätä siirtoa jossa palvelujen käyttäjät maksavat entistä suuremman osan näistä palvelujen kustannuksista

tämä tietenkin helpottaa kuntien asemaa mutta asettaa yhä suurempia ongelmia kuntalaisten tasavertaisuuteen saada palveluja

mutta pienituloisille kuntalaisille tämä on suuri ongelma ja mitä enemmän tätä yksityistetään sitä suuremmaksi se ongelma tulee kasvamaan

mielestäni kuntien päätösvaltaa ja sitä että palvelut pystytään järjestämään kustannustehokkaasti ja joustavasti tulisi kunnioittaa

larikka täällä puuttui työn hintaan ja muutama sana siitä

ensinnäkin edellisen laman aikana metsäteollisuudessa vaikka työntekijät olisivat luopuneet kokonaan koko palkastansa silti metsäteollisuus olisi pyörinyt tappiolla

elikkä oleellista useimmiten esimerkiksi metsäteollisuudessa ei niinkään ole se palkkataso vaan monet muut asiat kuten raaka aineen hinta energiahinta ja valuuttakurssit joilla hintaa myydään

voidaan kysyä oliko valuuttakurssi oikealla tasolla tässä takavuosina kun metsäteollisuus rypi varsin syvällä

hoskonen puhui tästä energiasta että metsäteollisuus tarvitsee energiaa ja metsäteollisuuden tähden tarvitaan ydinvoimaloita

mihin käytännön toimenpiteisiin hallitus ryhtyy että tällaiset hyvin korkean teknologian omaavat teollisuuslaitokset jotka valmistavat erikoistuotteita pystyisivät pysymään pystyssä tämän laman aikana ja tuotanto säilyisi suomessa

kaikki nämä sellutehtaat olivat sellaisia jotka tuottivat enemmän energiaa mitä ne käyttivät

onko työ ja elinkeinoministerillä todella nyt pää on toki pelkän edistävät niitä eväitä joilla tämmöiseen puututaan että tämä yritys tulisi kotimaiseen omistukseen ja että tuotanto ja ammattitaito ja kaikki tietämys säilyisivät suomessa eivätkä ne menisi ulkolaisten hyödyksi

sen sijaan metsäteollisuus on voimakkaasti supistanut tuotantoaan elikkä ajanut paperikoneita alas ja siirtänyt tuotantoa jopa niihin maihin joissa palkkakustannukset ovat korkeammat kuin suomessa

herra puhemies

ei voida vedota siihen että palkkakustannukset ovat niin korkeita että sen johdosta metsäteollisuusyritykset eivät kannata

onneksi suomessa vanhustenhoitolaitoksista valtaosa toimii hyvin ja siellä on uhrautuva henkilöstö joka pitää vanhuksista hyvää huolta

mutta sivistysvaltiossa ei ole mahdollista se että laitoksissa on huomattavissa määrin myöskin suuria epäkohtia

nyt hallitus energiaveroratkaisuillaan suoraan ja välillisesti nostaa metsäteollisuuden kustannuksia jotka heikentävät metsäteollisuuden kilpailukykyä ja edelleen on vaarana että yritykset suorittavat toimenpiteitä jotka johtavat siihen että suomessa suljetaan edelleenkin vielä joitakin paperikoneita

täällä kun on vähän kuunnellut niin eräitten puhujien erityisesti porvaripuhujien äänillä on sanottu että näihin ei saisi puuttuakaan vaan ne pitäisi painaa villaisella

mielestäni kun täällä on puhuttu siitä että vasemmisto ja oppositio eivät ole esittäneet uusia vaihtoehtoja niin eivät kyllä oikeistonkaan elikkä kokoomuksen puolelta tulleet vaihtoehdot mitään uusia ole

hallituksen energiaveroratkaisu jota eduskunta parhaillaan käsittelee merkitsee sitä että erityisesti metsäteollisuuden kustannukset tulevat nousemaan huomattavasti

kuljetuskustannukset tulevat nousemaan koska diesel polttoaineen hinta nousee metsäkoneurakoitsijan kustannukset nousevat kuljetuskustannukset nousevat ja on aivan selvää että eihän se siirry muuta kuin hintoihin

arvoisat kokoomusedustajat tämä kilpailuttaminen on uusi nimi huutolaispolitiikalle jolla aikoinaan suomessa vanhustenhoitoa hoidettiin

toivoisin että suomi ei palaisi sata vuotta taaksepäin vanhustenhoidossa sillä on muistettava että kilpailuttamalla yksityisiä yrityksiä sen palvelusopimuksen saavat yleensä ne jotka lupaavat sen halvimmalla tehdä

metsäteollisuus maksaa ne ja metsäteollisuuden pitää saada tietenkin ulkomailta sitten se raha kohonneina tavaroitten hintana jos se pyrkii saamaan ja pitämään kannattavuutensa entisellä tasolla

kun kysyin suoraan tuolla verojaostossa tätä asiaa metsäteollisuuden edustajalta kumpi on edullisempi maksaa kansaneläkevakuutusmaksua vai ottaa energiavero he olisivat mieluummin ottaneet sen kansaeläkevakuutusmaksun koska energiavero sähkövero tulee nostamaan näitä kustannuksia huomattavasti enemmän

se kunta joka tämän palvelusopimuksen yksityiseltä yritykseltä ostaa on tietenkin tavallaan jäävi koska se hyötyy sitä enemmän mitä halvemmalla saa vanhukset hoidettua

nyt tässä välikysymyksessä mielestäni se pääkysymys mihinkä me siinä tähdättiin oli se mitenkä turvataan suomalaisen vientiteollisuuden tulevaisuus niin että se on kilpailukykyinen

nyt näyttää siltä että tämä puoli on tässä unohtunut ja mitä korkeammat vientiteollisuuden energiakustannukset tai kuljetuskustannukset ovat sitä heikompi suomalaisen vientiteollisuuden kilpailukyky on

lainaus länsi suomen lääninhallituksen raportista

palvelujen kustannusvastuu on yhä enenevässä määrin siirtynyt ja siirtyy vanhuksille itselleen joilla usein on vaikeuksia verrata hintoja ja palvelujen tuottajia

hoivatuotteen pilkkominen usealle alihankkijalle esimerkiksi siivouksen pyykkihuollon ja ruokahuollon osalta vähentää ympärivuorokautisen hoidon laatua

vielä näihin lopetettaviin sellutehtaisiin sen verran haluan todeta että kun silloin sellun maailmanmarkkinahinta oli erittäin alhainen poikkeuksellisen alhainen nyt jo noin vuoden päivät sellun hinta on ollut sillä tasolla että nämä kaikki sellutehtaat jos ne olisi pantu silloin pakettiin ja otettu uudelleen käyttöön olisivat erittäin kannattavia

näin ollen tulevaisuudessa pitäisi lähteä siitä että katsottaisiin vähän pitemmällä tähtäyksellä ja turvattaisiin suomalainen työ suomalaisille työtä suomessa

se oli kolme minuuttia

näin toteaa länsi suomen lääninhallitus

on syytä muistaa että tämä on yksi niistä matalapalkka aloista joitten palkkatasoa tulisi korottaa sillä tavalla että myöskin se palkkaus on siinä suhteessa kiinnostava että sinne saataisiin uusia henkilöitä

palveluasuminen on yksi mielenkiintoinen asia sillä siinä nimenomaan siirretään kustannuksia vanhusten itsensä maksettaviksi

herra puhemies

kokoomuksen nato rumpu on soinut voimakkaasti ja se on saanut erityisesti vihreät naton edessä rähmälleen ja näyttää siltä että arvostamani ed

tämä tietenkin tulee näkymään eri tavalla

näin ollen uusia sellaisia ratkaisuja jotka edelleenkin vaarantavat työpaikkoja siellä minun mielestäni ei pitäisi tehdä ja energiaveroratkaisu on hyvin kyseenalainen

toisena asiana sitten kun täällä puhutaan näistä pienistä palkoista niin meillä on täällä helsingissä jo esimerkkinä että kaupan myyjien jopa osan hoitohenkilökunnasta ja muista palkka on niin pieni että he eivät pysty asumaan helsingissä koska asumiskustannukset ovat niin korkeat

suomen osalta hallituksen turvallisuus ja puolustuspoliittinen selonteko toteaa että suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa ilman että se on osa laajempaa kansainvälistä konfliktia

tämä on meillä se suuri ongelma tulevaisuudessa

suomeen kohdistuvat keskeiset uhat sen sijaan liittyvät kansainväliseen rikollisuuteen terrorismiin ruokakriisiin ympäristökriisiin öljyn ja veden kaltaisten luonnonvarojen ehtymiseen ja taisteluun niistä nälänhätiin hajoaviin valtioihin sekä kaikesta edellä olevasta aiheutuvaan pakolaisuuteen

vasemmistoliitossa näemme myös aitona turvallisuusuhkana tällä hetkellä maassamme harjoitettavan talouspolitiikan joka johtaa ihmisten syrjäytymiseen ja eriarvoistumiseen suomalaisessa yhteiskunnassa

köyhyys lisääntyy tuloerot kasvavat ja tämä syrjäytyminen syvenee

näin ollen vasemmistoliitto vastustaa suomen nato jäsenyyttä sillä näitä todellisia turvallisuusuhkiamme yhdistää niiden yleistymisen lisäksi se että niihin ei voida vastata sotilaallisin keinoin eikä myöskään asevarustelua kiihdyttämällä tai sotilaallisesti liittoutumalla

siis näihin uhkiin jotka meillä todellisuudessa ovat edessä ja aivan lähivuosina ja lähitulevaisuudessa ei voida vastata asevarustelulla eikä myöskään naton kanssa liittoutumalla

vasemmistoliitto onkin huolissaan siitä että puolustusvoimat on käyttänyt selontekomenettelyä toistuvasti hyväkseen perustellakseen määrärahatarpeitaan yli sovittujen kehysten eikä uusin selonteko ole tästä poikkeus

näin ollen meidän käsityksemme mukaan lähivuosina on paljon tarpeellisempia ja kiireellisempiä tehtäviä kuin puolustusvoimien määrärahojen korottaminen

eihän se kunnille ole uutta rahaa vaan se korvaa niitä menetyksiä joita on

meidän mielestämme suomalaisten sosiaalinen perusturva on ensisijainen tehtävä ja sen jälkeen voimme katsoa jos meillä on myöskin näitä puolustusvoimien lisämäärärahoja

täällä on sanottu että kunnille lapioidaan rahaa

siellä on tapahtunut aivan dramaattinen muutos

me kannatamme asevelvollisuusarmeijaa siinä olemme samaa mieltä ja sitä että puolustusvoimille turvataan kohtuulliset määrärahat

herra puhemies

tennilän tekemiä perustelulausumaesityksiä

toimintalinja afganistanissa jota on noudatettu ei ole ollut oikea jos tilannetta arvioidaan niin kuin pitää arvioida sen menestyksen ja turvallisuuden parantamisen kannalta

turvallisuustilanne on heikentynyt ja silloin on myöskin syytä miettiä onko tämä toimintalinja ollut alun alkaenkaan oikea

haavistokin totesi että poliittista prosessia pitäisi voida tukea paljon enemmän tämän sotilaallisen voimankäytön sijaan

siviiliuhrien määrä kun kasvaa niin tämä kansan vastustus tätä sotilaallista toimintaa kohtaan tulee entisestään vaan lisääntymään

mielestäni sinne pitäisi lähettää nimenomaan siviilihenkilöstöä ja taloudellista tukea eikä sotilaita

ja mitä tulee sitten näihin rauhanturvatehtäviin niin me olemme aina olleet sitä mieltä että ykn rauhanturvatehtäviin pitää olla valmiutta ja pitää olla mukana niissä ja olemme niitä kannattaneetkin

olemme jopa kannattaneet silloin alun perin kun nato johtoiseen operaatioon lähetettiin afganistaniin sitäkin operaatiota mutta olemme sitä mieltä että nämä nato operaatiot ovat toissijaisia ja ensisijainen on tämä ykn rauhanturvaamistehtävä

lisäksi kunnat ovat tehneet lomautuksia varsin mittaviakin lomautuksia kulusäästöjen aikaansaamiseksi

tämä on niitä harvoja veromuotoja joita myöskin vasemmistoliitto näkee voitavan hyväksyä

hallitus ei perustele tätä sillä että tällä olisi ennen kaikkea terveydellisiä vaikutuksia vaan nimenomaan lähtee siitä että tämä on fiskaalinen vero

varmasti kunnan koon täytyy jonkinmoinen olla mutta jos tämä suuruuden ideologia pitäisi paikkaansa niin helsinginhän pitäisi olla ylivoimaisesti tehokkain kunta yksikkökustannuksia laskettaessa suomessa koska helsinki on ylivoimaisesti suurin kunta

se tietenkin on totta että kuluttajathan tämän maksavat muitten verojen lisäksi mutta kuten jo totesin tämä on niitä veromuotoja joita myöskään vasemmistoliitto ei vastusta

kuntien tuottavuusohjelmasta on myöskin puhuttu ja toivoisin että kun kuntien tuottavuus ohjelmia laaditaan niin ei oteta oppia tästä valtion tuottavuusohjelmasta

toinen tuli jo esille voinut elää tällä nimellä lähdeveden pullotetun lähdeveden verottaminen

verohallinnosta on vähennetty henkilöstöä ja se on merkinnyt sitä että verotarkastuksia on jouduttu vähentämään ja samoin myöskin tullin tarkastuksia

esimerkiksi tullin kohdalla on käynyt niin että lainaan myöskin tästä tarkastusraportista jos tullin talousrikostorjunnassa joudutaan tinkimään se alkaa heijastua valtiontaloudellisina menetyksinä

tällä on sekä taloudellisia vaikutuksia että työllisyysvaikutuksia erityisesti niillä alueilla missä marjoja viljellään ja myöskin niillä alueilla missä marjoja paljon kerätään ja myöskin nähdään se että se edistäisi myöskin terveyttä koska nimenomaan marjoja pidetään yhtenä parhaista terveystuotteista mitä suomesta löytyy